tähän täytyy todeta välikysymyksen tekijöille että ei tämä väestönkasvu hallituksen keskittämispolitiikan takia tapahdu vaan ihan normaalin kaupungistumiskehityksen myötä

toteutuuko se tämäntyyppisissä tilanteissa joita edustaja tolvanen esille toi eli jos näkee kadulla ampumatapauksen toteutuuko siinä automaattisesti vakava uhka

tämä laki oppivelvollisuusikä nuorisotakuu vanhuspalvelulaki näitä on monta joissa ne on ministeriöissä arvioitu täysin eri tavalla kuin kuntaliitossa ja tämä on minun mielestäni niin vakava ristiriita tällä hetkellä että olisiko syytä istua yhteiseen pöytään ja pohtia sitä millä tavalla löydettäisiin sellaiset luvut joihin me kaikki voisimme yhdessä luottaa

tässä on varmaan ihan syytä miettiä voisiko tässä mallissa myös ottaa käyttöön saman pantajärjestelmän ja myös siinä mikä täällä salissa on tänään esille noussut että myös lähestymiskieltojen valvontaa voitaisiin miettiä näin

tämä fakta ei poista sitä etteikö myös maaseudulla asumisen mahdollisuuksista huolehdittaisi sillä osa meistä haluaa asua maaseudulla

mutta erilaiset rikokset voivat aiheuttaa pelkoa myös perhepiirissä lähipiirissä tai vakava uhka voi minun mielestäni olla jokin muunkinlainen uhka joka saattaa tästä todistamisesta seurata ja tätä minun mielestäni on syytä ehkä hieman pohtia

meillä on surullisia uutisia ja tietoja puolin ja toisin tapahtuvista lähestymiskiellon rikkomuksista joista vakavimmat ovat loppuneet ja päättyneet sitten näiden lähestymiskiellon osapuolten surmaamisiin

en lähde käymään läpi tuota tarinaa jonka olemme lukuisista medioista ja lehdistä saaneet lukea

tässähän on kyse aika pienestä asiasta hevostalousneuvottelukunnan lakkauttamisesta osana tätä isoa kokonaisuutta joka on sinänsä erittäin merkittävä

on erittäin tärkeää että rikoksen uhrin ei tarvitse silmästä silmään kaikissa tapauksissa kohdata rikoksentekijää

mutta sitten arvoisa puhemies tämä valvottu koevapaus ei ole kuitenkaan arvioiden mukaan säästänyt vankiloiden voimavaroja

esimerkiksi ammattijärjestöt lobbaavat työntekijöiden puolesta ja työnantajat lobbaavat työnantajien etujen puolesta

tuo tarina jonka kuulimme tässä lakialoitteen ensimmäisen allekirjoittajan kansanedustaja uotilan puheenvuorossa antoi kasvot tälle asialle

meidän urheilu ja kulttuuri saavat valtaosan lähes kaiken rahansa veikkausvoittovaroista ja on suoraan kiinni siitä kuinka paljon suomalaiset pelaavat kuinka paljon urheiluun liikuntaan ja kulttuuriin rahaa saadaan

esimerkiksi raiskaustapauksissa meidän oikeudenkäynnit venyvät liian pitkiksi ja jos sellaisesta rikoksesta koskaan voi parantua ja selvitä täydellisesti oikeudenkäynti repii usein ne haavat auki ja minun mielestäni on inhimillistä että varsinkin tällaisissa tapauksissa sallitaan myös videokertomus oikeuden todistajamateriaalina

tänä keväänä ja viime vuosina myös olemme nähneet ja kokeneet sen miten suuret yritykset muun muassa itämeren kaasuputkihankkeeseen ovat palkanneet ammattilaisia hoitamaan yhteiskuntasuhteitaan ja myös kansalaisjärjestöt lobbaavat tehokkaasti omia näkemyksiään

arvoisa puhemies

olen hämmentynyt edustaja lohen puheenvuorosta jossa hän kertoo että keskusta nyt kannattaakin palomiesten eläkeiän alentamista ja vastustaa poliisimiesten eläkeiän korottamista

on jopa esitetty että tämä on niitä lisännyt kun koevapauksia on pitänyt valmistella ja itse valvonnasta on huolehdittava

ympäristönsuojelulain uudistuksella toimeenpannaan eun teollisuuspäästödirektiivi ja lakiesitykseen liittyy myös muita keskustelussa esillä olleita aihealueita joista eniten etukäteishuolta on herättänyt turpeen asema

itse asiassa asuntopolitiikan osalta olisi syytä pohtia pidempiaikaista selontekomenettelyä entisen asuntoministerin jan vapaa vuoren esittämällä tavalla

lapsen biologinen isä oli toivonut oman isyytensä selvittämistä ja oman asemansa turvaamista virallisella dna testillä mutta turhaan

on kyllä syytä kysyä ja toivottavasti ministeri ottaa tähän myös kantaa niin kysyä siitä että ne aiheutuuko valvontarangaistuksesta vastaavia ongelmia kuin koevapauden valvonnasta on aiheutunut

toisaalta rahapelien totopelien osalta lupa on ollut fintotolla tuon lain uudistamisesta lähtien

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies

ei ole järkevää asettaa vastakkain hätää suomessa ja hätää maailmalla

kun tässä on hieman laveammin puhuttu oikeuksista ja oikeudenkäynneistä niin itse nostan keskusteluun minusta tärkeimmän

me kokoomuksessa olemme lain valmistelussa halunneet pitää huolta siitä että teollisuuden taakka jää mahdollisimman pieneksi ja että turvetuotanto turvataan suomessa jatkossakin

tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä

arvoisa puhemies

tällä matkapuhelintekniikallahan on nyt valvottu vajaata sataa ihmistä jotka ovat olleet siirtymässä pois vankilasta ja ainakin vankilat ovat todenneet että kustannussäästöä ei ole syntynyt ja se on hukkunut tähän valmistelutyöhön ja valvontaan

yhtä lailla siellä on suurelta osalta kyse siitä että kuinka paljon nämä pelit tuottavat niin paljon rahaa saadaan

europarlamentaarikkoaikanaan alexander stubb nykyinen ulkoministerimme kirjoitti euroopan parlamentin perussopimusvaliokunnalle mietinnön lobbaussääntöjen uudistamisesta eussa

arvoisa puhemies

aika usein täällä eduskunnassa tuodaan käsittelyyn lakiesityksiä joissa päähuomio on rikoksentekijöiden erilaisissa oikeuksissa niin kuin seuraavassakin asiassa jossa muun muassa skype yhteyden taikka puhelimen internetin ja sähköpostin käyttäminen sallitaan vangeille

tänään esitetty jatkoaika ja muut korjausliikkeet ovat perusteltuja mutta ne eivät ole arvoisa ministeri riittäviä

kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta viisaisiin päätöksiin asuntopulan ratkaisemiseksi

sen ovat monet tapahtumat historiassa ja lähivuosinakin osoittaneet mutta tarvitaan muutakin kuin kriisitilanteissa lahjoitusperusteista auttamista maailmalla

turve on tärkeä kotimainen energiaresurssi jonka tulee säilyä osana energiantuotantomme kokonaisuutta

lain mukaan voitot ja tuotot käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

arvoisa puhemies

stubbin ansiota on se että hän sai vakuutettua europarlamentaarikot siitä että eu parlamentti tarvitsee lobbaussäännöt jotka toivat parlamentin toimintaan parempaa läpinäkyvyyttä

oikeudenkäynnit ovat usein erityisesti seksuaalirikoksien uhreille erittäin raastavia varsinkin lapsille ja usein pitkäkestoisia ja haavat auki repiviä

eräs ongelma jää korjaamatta uusiin taloihin on edelleen pakko asentaa saman tien nuo vastaavat laitteet joista monet eivät toimi

arvoisa puhemies

ovatko poliisimiehet paremmassa asemassa kuin palomiehet vai onko kyse siitä että hallituksessa toimitaan tässäkin asiassa täysin eri tavalla kun

kataja totesi että tämä selkiyttää tilannetta

toivottavasti tässä ei lopputuloksena ole yhtä sotkuinen järjestelmä

tämä julkisuuteen noussut tapaus on esimerkki siitä miten suomen laki tukee toimintaa jossa biologinen isä selvänkään näytön perusteella ei voi tunnustaa isyyttään lapseen jos äiti ei sitä halua

päivitetyssä ympäristönsuojelulaissa myös turpeen tuotanto siis turvataan

ainakin työllisyyttä tämä tulee lisäämään tästä lähestymiskulmasta niin kuin täällä monessa kohdassa todetaan että kyllä tarvitaan juristeja näitä tilanteita ratkomaan

ymmärrän sen vankien skype nettiyhteyden käyttämisen sellaisessa tilanteessa että vangilla on lapsi joka asuu kaukana

nyt euroopan parlamentin työjärjestyksessä säädetään ohjeet siellä toimiville lobbareille

rauhasta ja vakaudesta tilanne varmasti monessa tilanteessa lähtee akuuttien kriisien auttamisen jälkeen ja sen jälkeen on minun mielestäni järkevää keskittyä osaamisvientiin tietotaidon vientiin ja auttamiseen ja pitkäjänteiseen työhön ja minun mielestäni tätä täällä on peräänkuulutettukin

oletteko oikeusministeri lindström tekemässä jotain tälle että me saisimme erityisesti näiden seksuaalirikoksen uhrien lasten asemaa helpotettua ja vahvistettua oikeudenkäynneissä

arvostettu puhemies

ala on yksi nopeimmin kasvavia harrastusten mielessä mutta myös muulla tavalla erittäin myönteisessä kehityksessä

mennyttä vuotta ei voi sivuuttaa puhumatta ukrainasta ja ennen muuta venäjän toimista ukrainassa

asiassa kuin oppositiossa

tuo päivähoitolaki pitää nyt uudistaa varhaiskasvatuslaiksi ja onneksi tämä kokoomuksen pitkäaikainen tavoite on kirjattu nyt hallitusohjelmaan

euroopan parlamentin lobbaussäännöt on uudistettu ja komissio sai näin muutama vuosi sitten ensimmäistä kertaa sitovat säännöt

kysyisin myös siitä että tm rakennusmaailma lehden testissä kahdeksasta laitteesta vain yksi täytti nuo kriteerit ja kolmessa laitteessa oli kuitenkin suomen ympäristökeskuksen merkki

miksi tätä lakia ei olisi voinut säätää sitten siihen tulokulmaan että jos avoliitossa haluaa niin tehdään sitten avoliiton alussa sopimus siitä että sen omaisuuden mikä tämän avoliiton aikana kertyy olemme valmiit sitten näillä samoilla pelisäännöillä osittamaan mitä tässä tuodaan

kehitysyhteistyön vaikuttavuutta tulee selvittää ja arvioida pidemmällä aikavälillä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja soini edellä toi esille

kysyisin opetusministeri gustafssonilta kun julkisuudessa on väläytelty että mahdollisesti tämä uudistus viivästyisi taikka siirtyisi miten asia on etenemässä ja onko ministeriö asettamassa työlle valmistelutyöryhmää

tässä hallituksen toimintakertomuksessa todetaan että uutta globaalia suurvalta asemaa tavoitteleva venäjä rikkoi toimillaan kansainvälisen oikeuden keskeisiä normeja ja euroopan turvallisuuden perusperiaatteita ja haastoi läntisen arvomaailman

se herättää meissä suomalaisissa intohimoja ja sillä on usein mielissämme negatiivinen kaiku vähän epäilyttäväkin verho samanlainen kuin tänä päivänä valitettavasti myös vaalirahoituksella

siitä olemme erittäin myönteisellä tavalla pystyneet kehittämään kokonaisvaihtoa eli suomalaiset ovat pelanneet ja innostuneet raveista aivan uudella tavalla

kööpenhaminan ilmastokokous alkaa ensi viikolla ja ratkaisun hetket kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ovat siis käsillä

arvoisa puhemies

no myönteistä on se että sentään tarkkailuhaalarin käyttö jatkossa on sallittua taikka että vanginvartijoillekin sallitaan työympäristö jossa savua ei tarvitse koko ajan hengittää keuhkoihinsa

kuka sen ratkaisee

kyllä täytyy minun mielestäni kiitosta antaa esimerkiksi sellaiselle tv ohjelmalle kuin ravisuora joka on tuonut ravit aivan toisella tavalla meidän suomalaisten tietoisuuteen ja sellaisella kansanomaisella tavalla ihmisten olohuoneisiin ja myös tietysti näillä radoilla on tehty hyvää työtä

sen tiedän että tästä tulee valtavasti oikeuskäsittelyjä ja juristeille töitä tämän lain myötä

lapsella täytyy olla mahdollisuus saada tietää oikea biologinen isänsä

määrä on hetkessä kaksinkertaistunut

venäjä liitti sotatoimin krimin niemimaan itseensä nopealla poliittis sotilaallisella operaatiolla

maailma tarvitsee kunnianhimoisen ilmastosopimuksen jossa maat yhdessä sitoutuvat kasvihuonepäästöjen vähentämiseen kukin edellytystensä mukaan

lobbaamista pidetään jotenkin hämäränä ja vähintäänkin epäilyttävänä toimintana jopa oman edun tavoitteluna

tämä keski afrikan operaatio tulisi saada täyteen mittaan sen onnistumiseksi ja turvallisuudenkin näkökulmasta ja täytyy toivoa että tämä operaatio toteutuu

vastaavasti äidin asema on selkeästi vahvempi ja kun tätä salia tälläkin hetkellä katsoo salissa on ainoastaan kolme naista paikalla puolustamassa isien oikeuksia

jatkossa jo lupahakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa pystytään muodostamaan kokonaiskuva sijoituspaikan merkittävistä luontoarvoista

tässä salissa on annettu ymmärtää että nykyhallitus ei tee mitään ja kaikki aiemmat toimenpiteet olisi romutettu

vaikka rauhaa on tavoiteltu ja minskin neuvottelut käyty niin tilanne ei ole vakiintunut niin että voisimme edes suunnitella pakotteista luopumista

mutta jos me katsomme sitä missä vaiheessa alkoi viestiä tulla maaseudun ihmisiltä että nyt mennään metsään ihmisiä huijataan rakennetaan tekniikoita laitteita jotka eivät toimi se tarina on pitkä

arvoisa puhemies

on kiistaton tosiasia ja aivan hyväksyttävääkin että lobbaaminen kuuluu päätöksenteon arkeen kaikissa parlamentaarisissa järjestelmissä niin täällä suomen eduskunnassa kuin myös ympäri maailman

pidän siis myönteisenä sitä että nyt mahdollistetaan tämä anonyymi todistaminen

nykytilanteessa kysymykset luonnonarvoista nousevat säännöllisesti esiin lupa ja valitusprosessin eri vaiheissa jolloin väitteiden todenperäisyyden arviointi hidastaa prosessia

on erittäin tärkeätä myös kantaa huolta niistä naisista ja miehistä joita me lähetämme näihin tehtäviin ja edelleen olen huolissani siitä että tämä kriisinhallintaveteraaniohjelma jota olemme nostaneet niin ulkoasiainvaliokunnassa kuin puolustusvaliokunnassakin esille jo useammassa eri mietinnössä ja lausunnossa ei mielestäni ole etenemässä ihan sillä tavalla kuin sen pitäisi

huostaanotto on maassamme aivan liian usein ainoa auttamiskeino mitä kriisiin ajautuneille perheille tarjotaan

haluamme tai emme puhumme sitten lobbaamisesta tai vaikuttamisesta puhumme sitten keskusteluista tai tapaamisista on päivänselvää että eri tahot pyrkivät vaikuttamaan meihin lainsäätäjiin kannaltaan suotuisalla tavalla

niitä löytyy tv täynnä

turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvoja koskevaa säännöstä ei sovellettaisi jos luonnonarvot on otettu huomioon maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa

helsingin sosiaalijohtaja paavo voutilainen kysyi ja minä kysyn nyt teiltä arvoisa ministeri samaa

eu asetti venäjälle asteittain kiristettyjä rajoittavia toimenpiteitä

lähtökohtaisesti äiti voi koska tahansa vaatia miestä dna testiin vaikka kyseinen mies olisi naimisissa ja hänellä olisi jo perhe aviopuolisonsa kanssa

pitääkö näiden perheiden ja lasten olla laitoksissa vai olisiko joitain muita tapoja tukea näitä perheitä

siellä on palasia siellä on tehty hyviä toimenpiteitä eri ministeriöissä mutta minun mielestäni sieltä puuttuu tietynlainen koordinaatio että meille tulisi selkeä kriisinhallintaveteraaniohjelma esimerkiksi tanskan mallin mukaan

on olemassa eri näkemyksiä siitä onko lobbaus ongelma tänä päivänä tai onko nykyisissä lobbauskäytännöissä eduskunnassa ongelmia

byrokratian lisääntyessä syö se voimavaroja sekä aikaa itse yritystoiminnalta

biologinen isä ei sen sijaan voi tällä hetkellä suomessa tunnustaa isyyttään sitä halutessaan eikä voi vaatia virallista dna testiä mikäli äiti ei siihen suostu

kaikki keskeiset prosessit kuten viisumikeskustelut neuvottelut eun ja venäjän välisestä uudesta perussopimuksesta on jouduttu keskeyttämään eikä niiden jatkamiseksi ole edellytyksiä tälläkään hetkellä